rajattomasti se oli viestini

kaikkina vuodenaikoina ja kaikkina vuorokauden aikoina meillä pitää olla täysi oikeus ja mahdollisuus sen keskustelun käymiseen ja sitä keskustelua me käymme kaiken aikaa

muun muassa näitten painelaitteiden ohella nyt nämä tarkastuslaitokset ja testauslaitokset voisivat testata ja tarkastaa myös ydinlaitosten mekaanisia laitteita sekä teräs ja betonirakenteita

ensinnäkin vielä kertaalleen

toisekseen koska tämä on sellainen esitys jossa minä kernaasti voin myöskin henkilökohtaisesti olla vahvasti hallituksen esityksen takana ja niitä esityksiä ei niin hirveän paljon tässä salissa kuitenkaan ole ollut niin sitä suuremmalla syyllä muutaman ajatuksen ja sanan lausuminen tässä on perusteltua ja paikallaan

tällä tavalla voidaan ajatella että suomenkin intressinä on paitsi huolehtia se kaapeli ja olla mukana siinä myös lisäksi sitten vielä myöskin olla mukana sen ahvenanmaalle rakennettavan sähkökapasiteetin aikaansaamisessa

viime vaalikaudella ne veroratkaisut henkilöverotuksissa mitkä me teimme olivat profiililtaan aika tarkkaan samanlaisia kuin vanhasen kakkoshallituksen veroratkaisut ovat

siinähän muuten mielenkiintoista onkin se liittyen täällä kyselytunnilla käytyyn keskusteluun ettei suinkaan joku kuntakoko ole se pääsääntöisesti asiaa selittävä tekijä

no niin olenkin sitä mieltä mutta minun ja keskustan ensisijainen ajatus on se että uusiutuvalla energialla puulla pitää olla se vähäinen tuki mitä sillä on ollut

tätä esitystä on läpivalaistu tuolla valiokunnan kokouksissa useammankin kerran ja kaiken sen jälkeen valiokunta on yksimielisesti päätynyt puoltamaan tätä esitystä elikkä pidämme tätä ratkaisua näissä oloissa ihan hyvänä

tässä näin alkujuonnoksi ja johdannoksi vielä muistutan kuitenkin siitä että uusiutuvan energian edistämisen kokonaispaketissahan on vielä kaksi erittäin merkittävää muuta tointa

mitä tulee vielä siihen ed

kyllä todelliseen kulutukseen perustuva energiatodistus kertoo enemmän siitä asujasta joka siinä talossa huoneistossa on asunut kuin siitä todellisesta asunnon tilasta

siellä on kaksi eri osaa progressiivinen osa ja tämä kaikille yhtä paljon alennusta antava ja näiden suhteelliset osuudet eri vuosina ovat olleet suurin piirtein samanlaiset sillä erotuksella että vanhasen kakkonen nyt on tämän lisäksi mennyt asiaan jota urpilainen äsken ei hyväksynyt tai suhtautui siihen niin nyt kuin aikaisemminkin penseästi

alan osaaminen näissä erilaisissa laitoksissa instituutioissa periaatteessa kyllä jo on hyvää ja on edellytykset sille että tavallaan sitä stukin rootelia reviiriä vastuualuetta laajennettaisiin mutta ei miten vain laajennettaisi

nyt te edustaja sinnemäki vielä kertaalleen olette leikanneet yhdellä kolmanneksella yhdellä kolmanneksella sitä uusiutuvan puun tukea siitä tasosta mihin me yhdessä te ja minä ja muutamat muut olimme sen sitomassa joitakin aikoja sitten

kannattaa nyt vielä kerran se seikka muistaa ja kannattaa muistaa myöskin se mitä kansainvälinen merioikeusyleissopimus asiasta sanoo

tässä esityksessä kuitenkin ja joni ja vielä myöskin sillä tavalla tämän voidaan nähdä olevan perusteltua että se mitä uusiutuvaa syntyy tämän lain ansiosta jatkossa ahvenanmaalle luetaan suomen uusiutuvan energian velvoitteen täyttämiseksi

target maksujärjestelmä on tietyllä tavalla sellainen mitenkä nyt sanoisikaan varaventtiili joka kertoo paljossa siitä mikä rahapoliittisen ja talouden toiminnallinen toi tai talouden taloudellinen taloudellisen vakauden tila euroopassa on ja tuo target järjestelmä kertoo että monet luottolaitokset kantavat näinä epävarmoina aikoina rahaa varmojen maiden keskuspankkiin

yritykset jos meinaavat vaikka suomalaiset viedä tuotteitaan vaikka etelä koreaan eivät saa nuo vientiyritykset niin helposti ulkopuolelta markkinarahoittajaa sille viennilleen ja sen takia valtio on joutunut tulemaan kuvioihin mukaan ei vain suomessa vaan kaikkialla muualla maailmassa

tästä syystä minusta jonkunlainen kombinaatio sekä laskennallisesta että sitten myöskin tästä mitattavissa olevasta kulutuksesta voisi olla se millekä vahvimmat perusteet voisivat löytyä

se antaa ihan todellakin niin kuin sanoin siteerasitte minua aivan oikein oikeuden laskea putkia tuonne alas mutta sen lisäksi meillä on kuitenkin oikeus arvioida jos putki sinne lasketaan menetämmekö jonkun oikeuden jonkun taloudellisen hyvän hyödyntämiseen tai onko siitä ympäristöongelmia tai turvallisuusongelmia ja sen arvion me teemme

näin on tilastojen mukaan

tämä esitys ei pidä nyt sitten vielä sisällään sitä varsinaista tukijärjestelmää millä nämä hiililaitokset korvattaisiin

nimittäin uutena toimijana tähän lakiin sitten lisättäisiin nämä pätevöintielimet

kuntien nelivuotistarkistuksen logiikkahan kulkee niin että kun kolme vuotta sitten on syntynyt tietty määrä kustannuksia niistä ei makseta silloin

yksityiset laitokset ja elimet toimisivat stukin tarkassa valvonnassa ja stuk kantaisi edelleen sitten kuitenkin kokonaisvastuun ydinturvallisuudesta

se on mukana siinä suomen uusiutuvan energian velvoitteen hoitamisessa mistä suomi kantaa vastuun mihinkä suomi on sitoutunut ilman muuta näin

arvoisa puhemies

maailmantaloudessa on aikoja jolloin tämmöinen liberalismi etsii ja on ottanut pitkiä askeleita eteenpäin ja sitten aikoja jolloin julkinen valta valtio tulee markkinatalouden historiallisesti ottaen markkinatalouden temmellyskenttään mukaan

ei yksistään suomalaisiin yrityksiin enenevässä määrin suomen rajojen ulkopuolelle

meidän pitää itse reagoida oikein silloin kun meidän kotimaisen työn ja kotimaisen energian päälle käydään

nyt vuorossa edustajat zyskowicz turunen krista kiuru ja lohi

se että budjettiaukko tuli johtui yksinkertaisesti aivan ylivoimaiselta osalta siitä totuudesta että suomelle vientivetoisena maana ja maana jolleka vienti on tavattoman tärkeä kun maailman vienti kerta kaikkiaan romahti vielä rakenteellisesti tavalla joka koski meidän talouttamme totta kai se oli kova isku

sitä he haluavat entistä parempia palveluja

periaatteessa voidaan myöntää investointitukea mutta hallituksen keväinen päätös lähti siitä että investointituen vaihtoehtona arvioidaan mahdollisuus ottaa käyttöön myöskin täällä hiilialueilla tämmöinen muuttuvahintainen sähkön tuotantotuki mikä käytännössä tarkoittaisi että täällä uusiutuvan käyminen kilpailukykyiseksi kivihiilen kanssa vaatii vähän enemmän julkista tukea kuin sisämaassa näitten uusiutuvien energialähteitten käytön tuki ja että nyt parhaillaan neuvotellaan nyt sitten pääkaupunkiseudun ja rannikon kuntien tai kuntaomisteisten yhtiöitten tai muutoin vaan erillisten energiayhtiöitten kanssa siitä mikä voisi olla se malli mitä täällä käyttöön otettaisiin

se kaikista ehkä kyseenalaisin kohta tässä koko esityksessä liittyy kuitenkin siihen että nyt jos minulta joku kysyisi oletetaan nyt että edustaja rajamäki kysyisi tietääkö talousvaliokunnan puheenjohtaja mikä on se määrä rahaa esimerkiksi vaikkapa megawattituntia kohti minkä verran suomen valtio aikanaan joutuu tästä maksamaan niin joutuisin sanomaan että en tiedä

mutta luuletteko te että me jyväskyläläiset minä olen jyväskylän kaupunginvaltuutettu pystyisimme paremmin järjestämään niille hankasalmelaisille tai joutsalaisille tai vaikkapa keuruulaisille ne palvelut

tämän uuden sääntelyn myötä stukin resurssit voidaan kohdentaa nyt sitten ydinturvallisuuden kannalta niihin entistä tärkeämpiin ydinasioihin niin sanotusti ydinasioihin ja niissä tehtävissä joissa voidaan käyttää näitä erilaisia testauslaitoksia ja tarkastuslaitoksia voitaisiin näitä käyttää

mitä muutoin retoriikkaan kentällä tulee on mielestäni aivan oikein että myös hallituksen ministerit voivat nyt keskustella siitä mitä vielä tehdään tämän vaalikauden aikaan

arvoisa puhemies

tämän lisäksi kuitenkin sijoitusmarkkinoilla meillä on erilaista sijoitusrahastotoimintaa ja noita rahastojen toimintoja eivät säätele tällä hetkellä juurikaan minkäänlaiset lakitasoiset säädökset

laki määrää että kerran neljässä vuodessa nämä tietyntyyppisten kustannusten nousut korvataan kunnille

arvoisa puhemies

uusiutuvan lisääminen aivan valtaosaltaan merkitsee lämmöntuotantoa

on selvää että tämän vaalikauden aikaan vielä hallituksen pitää siihen toimintaympäristön muutokseen mikä on totta ja tapahtunut voida myös veroratkaisuillaan reagoida

nyt sattui tälle vuodelle se aika jolloin nämä piti korvata

ei onnistu

toinen merkittävä huomio liittyy niihin toimiin jotka joko suoraan tai välillisesti ovat toimia joilla euroopan keskuspankki on sitten itse puolestaan reagoinut tähän eurooppalaiseen finanssikriisiin

paikalliset ihmiset tietävät mitä tarvitaan siinä todellisuudessa jossa ihmiset elävät esimerkiksi näissä esimerkkikunnissa ja kun vielä äsken sanotut tilastot osoittavat että tuommoiset pienehköt kunnatkin pystyvät monta kertaa ainakin yhtä edullisesti järjestämään ne palvelut kuin suuret kunnat niin miksi runtata suomeen euroopan suurimmat kunnat

tämä ei ole mitään ylimääräistä hyvää tai lisää

nyt aikaisemmin itse asiassa jo edellisen hallituksen aikana otettiin käyttöön tämmöinen viennin jälleenrahoitus ja nyt pikkaisen järjestelmää on muutettu mutta pohjimmiltaan samasta ideasta tässä on kysymys

nyt tällä esityksellä hallitus toimeenpanee eu direktiivin ja lainsäädännöllä ja direktiivillä nyt sitten otetaan myöskin nämä niin sanotut vaihtoehtoiset sijoitusrahastot jonkunlaisen sääntelyn piiriin jonkunlaisen ihan hyvän sääntelyn piiriin

me olemme maailman johtava maa siinä teknologiassa ja se teknologia on tarkoitus ottaa käyttöön ja tuottaa merkittävä määrä todella uusiutuvaa nestemäistä polttoainetta

pätevöintielimet ovat tässä stukin vastuun katon alla tärkeät apurit jotka sitten huolehtivat siitä että tarvittavat tiedot ja taidot ja osaaminen näihin tehtäviin ovat olemassa

meidän joilla on hyvät tulot käytettävissämme olevien tulojen ostovoima on kasvanut ennätyksellisessä mitassa taakse jääneen vuoden kahden aikaan

vaikka yritin kuinka saada talousvaliokunnan kokouksen yhteydessä asiantuntijoilta selville minkälainen piikki tässä nyt sitten tulee avattua suomen vastuiksi niin sitä ei kerta kaikkiaan saa selville

arvoisa puhemies

tämä target järjestelmä on tavallaan seurausta siitä että ekp ei ole itse reagoinut vaan tavallaan rahoitusmarkkina on käyttänyt hyväksi sitä mahdollisuutta minkä keskuspankit ovat tarjonneet ottamalla vastaan niitä talletuksia joita nämä rahalaitokset niihin ovat tuoneet

samalla tässä tosiaan stukin valvontaoikeuksia vähän täsmennetään sekä uusien ydinlaitosten rakentamislupaa edeltävällä ajanjaksolla että normaalista poikkeavien tapahtumien ja menettelyjen yhteydessä

samaan aikaan meillä on paljon ihmisiä joiden ostovoima on alentunut ja sekä veroratkaisuilla mutta ei vain veroratkaisuilla vaan näillä nuorisotyöllisyyteen työllisyyteen yleensä liittyvillä ratkaisuilla ja muilla sosiaalipolitiikan ratkaisuilla joita tämä hallitus on valmistellut ja vie loppuun voidaan vastata ja pitää vastata näihin totuuksiin mihin tämä toimintaympäristön muutos mihin tässä viittaan käytännössä meidät velvoittaa

kohtapuolin alkaisi olla aika käytetty

siitä syystä me tarvitsemme sitten muulla tavalla lisää sähköä ja siihen ei muita vaihtoehtoja nyt sitten ole kuin nimenomaan ydinsähkön lisäys

kun edustaja kysyi onko tämä nyt että pekkarinen on tukemassa hallituksen energiapolitiikkaa pekkarinen ei tässä tue nykyisen hallituksen politiikkaa mutta se mitä minä äsken kerroin oli edellisen hallituksen politiikkaa juuri se miten uusiutuvaa lisätään ja missä määrin se on kotimaista

okei hyvä

arvoisa puhemies

tiedetään tietty minimi mistä joka tapauksessa ja kaikissa oloissa ahvenanmaan maakuntahallinto itse vastaa mutta se mikä jää suomen maksettavaksi on kyllä auki

niihin kuuluvat ensinnäkin tällaiset erikoissijoitusrahastot sen lisäksi niitä ovat myöskin erilaiset pääomasijoitusrahastot erilaiset kiinteistörahastot

eräät tämän seudun rannikon kaupungit ja kunnat ja energialaitokset ovat lähteneet aktiivisesti mukaan siihen kehittämistyöhön joka tähtää siihen että täällä hiili asteittain korvattaisiin todellakin uusiutuvilla energialähteillä

arhinmäen kysymyksessäkin täällä esille pohtia sitä ja olen valmis siihen vastaamaan kun sitä on kysytty että minkä takia tässä loppusuoralla tämän valmistelun yhteydessä arviot tämän sähkön kysynnästä jonkun verran nousivat

näistä toimista joilla euroopan keskuspankki ja euroopan keskuspankin järjestelmä ovat tässä toimineet kaksi ansaitsee maininnan

ehkä kannattaa sen verran nyt lähihistoriaa palauttaa tässä kuitenkin mieleen että kun se oli kemiralla ja kemira growhowlla sittemmin niin sehän oli vuosia

arvoisa puhemies

minusta olisikin toivottavaa että kun tässä asiassa tehdään lopulliset ratkaisut sitten ahvenanmaan ja suomen kesken siitä mikä on vastuu kummallakin niin kun ahvenanmaan päättävät elimet ovat tehneet ensin omat ratkaisunsa sitten vielä asiasta vähintäänkin informoitaisiin eduskuntaa niin että eduskunta edes vaikkapa jälkikäteen informoituna tarkkaan tietäisi sen mikä vastuu tästä suomen veronmaksajille loppujen lopuksi oli lankeava

miten voidaan puhua kehittämisestä silloin

no se oli pieni lapsus mutta keventää anteeksi kiristää nykyiseen tilanteeseen verrattuna

suomen kansantuote oli syyskuussa sukeltanut miinuksen puolelle ja vaara on että vaikka välillä tässä nähdään ehkä kasvunkin kuukausia jatkoa seuraa

ensinnäkin

mitä vielä pääomaverotukseen tulee sen uudistamiseen myös siitä olemme keskustelleet ja luotamme siihen että tämä hallitus tekee myös siinä ratkaisut ratkaisut joita edelliset hallitukset eivät pystyneet tai osanneet tai halunneet tässä asiassa tehdä

jos olisin tuossa tehtävässä olisin sen uudistuksen tehnyt niin että olisi selvä suunnitelma millä tavalla koko väelle hommaa löytyy

on se rauhallinen mies tämä puheenjohtaja sipilä

arvoisa puhemies

halusin tässä samassa yhteydessä kuitenkin kiinnittää huomiota kun ydinturvallisuudesta on kysymys nyt siihen tosiasiaan että meillä edellisen vaalikauden aikaan ydinvastuulakia muutettiin

arvoisa puhemies

vielä kerran tämä kokonaisuus lisää suomalaisen energiapolitiikan omavaraisuutta

niistä vastuulupauksista enimmillään tulee kun korot tulevat päälle vielä lisää vastuita näistä vastuulupauksista

tuollaisen puheenvuoron jälkeen minkä pääministeri piti jossa ei ollut kyllä yhteistyöstä eikä tällaisesta kumppanuudesta mitään tietoa siihen kumminkin sipilä vastaa erittäin asiallisesti ja rauhallisesti niin kuin pitääkin

siellä oli valtauslupa

ilmastokysymyksistä meillä on oma vastuumme me olemme antaneet kansainväliset sitoumukset ja erittäin suuri osakin siitä kaikesta millä uusiutuvaa tuotetaan tapahtuu kotimaisella

ne kysyntäennusteet nousivat mutta kaiken lisäksi tarjonnan mitoitus on vain ohjeellisesti siinä tarjonnan mitoituksessa otetaan se kysyntä kohtuudella ja vain ohjeellisesti huomioon

taas jatkettiin valtauslupaa ja taas jatkettiin ja fosforin hinnan ollessa ihan toisella paljon paremmallakin tasolla ei silloin investoija kuitenkaan pystynyt lähtemään tai ei katsonut voivansa lähteä liikkeelle siinä

ei hallintoa hallinnon vuoksi vaan kentälle koska siellä tarvetta on

nokia ei ole saanut valtaosaa esimerkiksi tekesin varoista

niitten ei tarvitse raportoida toiminnastaan esimerkiksi fivalle finanssivalvonnalle ja siitä syystä esimerkiksi tarkkoja määriä mikäli ne eivät itse ilmoita näitten rahastojen mittaa ei itse asiassa ole virallisissa tilastoissa olemassa

mitä tulee sijoittajavastuisiin yksi esimerkki

tämä tapahtuu sillä tavalla että valtio takaa finnveralle sen että finnvera markkinoilta ottaa luoton valtion takauksella vientiluotolle ja vientiluotto myöntää rahoituksen sille suomalaiselle viejälle

sasin näkemykseen että kun sitten pääomaveron kiristämiseen lähdemme se on tehtävä ei progressiivisesti

me olemme sitoutuneet kaikkien näiden äsken sanottujen uusiutuvien vaihtoehtojen lisäämiseen siinä järjestyksessä minkä äsken kerroin

nyt vielä vastauspuheenvuorot pääministerin puheenvuoron johdosta edustajille niinistö heinäluoma adlercreuz ja sen jälkeen sitten opetusministeri

arvoisa pääministeri se ratkaiseva ero ja tässä myöskin edustaja virtaselle vastaus teidän ja meidän mallin välillä on se että teidän malli ihan oikein meillä vaikkapa keski suomessa tekee yhdestä kunnasta minun kotikunnastani isännän ja tämä kunta järjestää palvelut vaativat sote palvelut kaikille muille keski suomen kunnille ja ne ovat renkejä ja sitten nämä pienemmät kunnat ovat vielä renkien renkejä

joka tapauksessa oltiin tilanteessa että jos vanha hakija olisi vielä hakenut kertaalleen niin erittäin todennäköisesti voin sen sanoa en olisi myöntänyt sille enää sitten siinä tilanteessa siis ihan virkamiesten kanssa käydyn keskustelun jälkeen tätä valtauslupaa

arhinmäki minä en halua pistää tulppia korvaan silloin kun suomalainen teollisuus sanoo että se on valmis investoimaan tähän maahan jos sille on tarjolla kilpailukykyiseen hintaan ja toimitusvarmasti ja riittävästi sähköä ja tähän haasteeseen hallitus oli valmis vastaamaan

laman jälkeenkin suomen julkisen talouden tila oli selvästi parempi kuin keskimäärin euroalueiden kohdalla asianlaita oli ja on tällä hetkelläkin

se ei voi olla progressiivinen vero vaan sen on oltava suhteellinen vero

sitä järjestystä itse asiassa sitä politiikkaahan nykyinen hallitus aikoo purkaa tavalla josta myöhemmin seuraavissa lakiesityksissä jotka tulevat huomenna ja ylihuomenna käsiteltäväksi sitten huomattavasti enemmän

arvoisa puhemies

mitä tulee päästöihin tämä tarkoittaa sitä että täällä sisämaassa missä turve ja puu ovat ne todelliset vaihtoehdot energiaraaka aineena turve antaa tilaa puulle uusiutuvalle puulle

kun se vie vaikka hissejä etelä koreaan se eteläkorealainen ostaja nykyään lähtee ilman muuta siitä että sillä joka heille hissejä muuten tarjoaa on tarjolla ei vain hissi vaan myöskin niitten hissien ostamiseen tarvittava rahoitus

lopputuloksena on se että kreikka espanja tai italia joissa metsät eivät synnytä oikeastaan juuri lainkaan sitä nielua joka imee niitä päästöjä siellä syntyy tilanne jossa niiden metsät ovat niin kuin päästöjen imijä eivätkä päästöjen aiheuttaja